keskustan eduskuntaryhmä on hämmästynyt siitä että hallitus keskittyy budjettiriihen alla kriittisimmällä hetkellä nujakoimaan keskenään

joskus orvo täysistuntoon tiistaina kahdeksas toukokuuta kuluvaa vuotta kello neljätoista samaistua

rusko hyväksyisi vasta yhdeksänteentoista kahdestoista ensimmäistä kolmekymmentäkahdeksan työn ja kolmas kolmestakymmenestä kolmekymmentä uutta kuuden työlakiehdotuksen sisällä mietin ensin äänestetään pykälän sisältöä koskevasta ehdotuksesta ja kahdenkymmenenyhdeksän lakiehdotuksen hylkäämisestä oikeus pesivän

ensimmäisen käsittelyn esitellä äänestänyt

apua miesten ehdotukseen oman

toisen käsittelyn ja ainoan käsittelyyn ystävänpäiväristuksen toinen nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

myös kesän lähestyessä tästä minuutin rajoituksesta pidetään kiinni

ohjusten iskua

pyydän salia rauhoittumaan ja kuuntelemaan keskustelun ensimmäistä puheenvuoroa joka on edustaja tuupaisen puheenvuoro

rosteriin

satayksitoista ja häntä kuusikymmentäviisi ei poissa kaksikymmentäkolme osku timo korhonen on simo rundgrenin kannattamana ehdottanut että pykälä poistetaan

mäen päälle

ja jos tämäkin puhe

pöytäkirjaan merkitään miten kukin edustaja on äänestänyt

perustettu upan paras oli mies pieniä erotuksen numero kaksi s

äänestyksessä

osa puhemiesten

paras vain jos teen esityksen

ensin äänestetään katja hännisen ehdotuksesta tuomo puumalan ehdotusta vastaan sitten voittaneesta kimmo kivelän ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan muuttumista

puolustusministeri stefan wallin on muissakin yhteyksissä menetellyt epäasiallisesti salaamalla useaan otteeseen hallinnonalansa tietoja ja puhunut totuudenvastaisesti

arvoisa puhemies teen esityksen

käsittelyn pohjaa koskevista ehdotuksista äänestetään siten että ensin äänestetään timo kallin ehdotuksesta kauko tuupaisen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta ehdotuksesta mietintöä vastaan ennätys ja esitys hyväksyttäneen

kaksikymmentäyksi asutus yhdessäolo

äänestyksessä

hallitusohjelma on pudonnut

hallitus aikoo tuoda turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon eduskunnalle vasta syksyllä kaksituhattakaksitoista jolloin puolustusministeriö on jo päättänyt oleellisilta osin puolustusvoimauudistuksen hajottamista rakenteellisista muutoksis

sopijan sopimuksen ainoa lakiehdotuksen toinen käsittely on äänestänyt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

ylityöosta kymmenen tuskaksi

joka haluaa jatkaa asian ensimmäistä käsittelyä hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta äänestää jaa jos ei voittaa on jyrki yrttiahon ehdotus asian lähettämisestä puolustusvaliokuntaan jolle ulkoasiainvaliokunnan on annettava lausunto

näin suuria päätöksiä ei voida runnoa läpi kiireisellä aikataululla eduskunnan ollessa kesälomalla suuressa valiokunnassa suljettujen ovien

eduskunta tässä äänestyksessä hyväksynyt ennuste osui

käsittelyn pohjana on kahdeksan ja häntä kolme kaksi eija tapossa kaksikymmentäyhdeksän eduskunta voisi nyt miten muka

myös puhemiesneuvosto lakivaliokunta perustettiin punotut karisto

käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö neljä nyt tarvitaan lakiehdotukseen

rustemäki pasi

myllypuron varteen ristillä väristyksen kolmas osio puhemiesneuvosto pöytäkirjaan merkitään miten ne pannaan pöydälle yhdeksäs lokakuuta kuluvaa vuotta pidettävään täysistunto hyväksyttäneen

eduskunta toteaa että hallitus sitoo suomen yhteisiin talousvastuisiin euroalueen kriisin hoidossa aiheuttaen valtiontalouden tilan heikkenemisen ja riskien hallitsemattoman kasvun sekä tukea saavassa maassa pienituloisten kansalaisten epäoikeudenmukaisen kohtelun eikä nauti eduskunnan luottamusta

tutkimukset ja tilastotkaan eivät anna hallituksen valitsemalle keskittämislinjalle juuri minkäänlaista tukia olipa kyse lähipalveluiden turvaamisesta paikallisdemokratiasta tai kuntien

hallitus oli kuulevinaan

uudet käytännöt joiden tarkoitus on ollut lisätä avoimuutta ja tuoda sidonnaisuudet oikealla tavalla esiin ovat toimineet ja tämä on toiminut sekä ehdokkaiden vaalirahoituksen osalta että puolueiden ja niiden lähiyhteisöjen vaalirahoituksen osalta joten voidaan tältä osin yleisesti olla tyytyväisiä

joulukylällä kannatus

satakaksikymmentäyksi jaa ääntä kolmekymmentäneljä neljä usa neljäkymmentäneljä eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen camp osia

noin kolmetuhat kolmentuhannen vuokra

puhemies

paavo arhinmäki aino kaisa pekosen kannattamana

toisen asteen koulutuksen järjestää verkon rahoitusjärjestelmän uudistamisesta perät ovat erityisen suurta huolta alitus on leikkaamassa kaksisataakuusikymmentä miljoonaa euroa joka on yhteensä noin kymmenen prosenttia toisen asteen koulutuksen

yksityisen sektorin hallussa olevat kreikan velkakirjat ovat nyt lähes täysin englannin lainsäädännön

äänestyksessä

eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksy

ruskettunut

nyt maailmantalouden ajautuessa taantumaan ei ole mitään sellaista talouskasvulaitetta joka voisi nostaa kriisimaat nopealle kasvu uralle kun maat joutuvat samaan aikaan tekemään kovia leikkauksia ja veronkorotuksia vain kovat tosiasiat myöntämällä voidaan rakentaa

ruskea juvonen harrasti

ja edustaja immonen taru

jos tekee tunnot lue miesten ehdotuksen kahdeksan

yhdeksän seitsemän beepykälä ihmistä gallerian osapuolen nesteen vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen edustajaa on varsin toimiston edustaja risto kalliorinne on tehty mediasta poikkeavaa ehdotus joten joudun äänestämään minkä satu haapasen kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena

edustajamme ulos

arvoisa puhemies ehdotuksen numero kuusitoista

pykälä käsitellään momenteittain

dedicated jermut koskela ylistetään jermut jalonen ja heikki liede veden laadun selvän suunnan tran sytytyslaakso vielä tienvieriä

lebedeva tenho ja muut lintilä esteitä viedä mut vähänäkki ramstedt osaa kirjoittaa van der wiel ja veden vallassa

arvoisa puhemies kanadan ehdotuksen seitsemän kahdeksan yhdeksän kymmenen

unet pakotettiin lausumaan vain kartoista johdattelevien kysymysten ja puutteellisten tietojen

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia voi myös joustojen tuotos ja lähetetään sivistysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

risto pyrkimys

jarrusta kalliorinne rosa voimistanut edustaja

pylvas tuoma

kotihoidon tuen muuttaminen erilliseksi kiintiöksi haitille ja isälle on selkeä

menestyksessä

suhonen kaksi joan neljäkymmentäviisieen yksi tyhjä poissa yksitoista turks miten muka

yliopiston tulee huolehtia siitä että näihin eri hakijaryhmiin kuuluvien mahdollisuudet opiskelupaikan saamiseen eivät muodostu hakijoiden yhdenvertaisuuden kannalta kohtuuttoman erilaisiksi

eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ennuste haavisto näin ollen hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta äänestä joo jos ei voittoon on edustaja haaviston ehdotus

tarkastusvirasto on järjestetty eduskunnan yhteyteen jotta sen riippumattomuus voidaan turvata ja tältä kannalta katsoen eduskunnan tapa seurata viraston toimintaa tapahtuu tilintarkastajien kautta ja sitten tarkastusvaliokunnan kautta

ensin äänestetään mikaela nylanderin ehdotuksesta johannes koskisen ehdotusta vastaan ja tämän jälkeen voittaneesta ehdotuksesta mietintöä vastaan